se on ihan samaa velkaa on sitä kunnilla tai valtiolla ja valtion kautta otettuna sitä on huomattavasti enemmän tänä päivänä kuin kunnissa

herra puhemies

se kritiikki mikä tähän asiaan liittyy tämän lainsäädännön syntyyn on kyllä täytyy sanoa suhteellisen perusteltua

se on hyvä asia

mitä sitten tulee tuohon prosenttiyksikön nousuun näihin arvonlisäkantoihin niin totta kai sen merkitystä opposition kuuluukin liioitella

pahaa pelkään että seuraavassa hallitusneuvottelupöydässä ei sellaista ratkaisua synny että näitä lähdettäisiin alentamaan ketä hyvänsä siellä pöydässä istuukin ja oikeastaan yhtä paljon pelkään sitä ketä siellä pöydässä istuukin että näittenkin prosenttien korottamisia joudutaan harkitsemaan

meillä on tuota valtionvelkaa siunaantunut tässä ansiokkaassa elvytyksessä sen verran että se on lähivuosina edessä sen hoitaminen tavalla tai toisella

arvoisa herra puhemies

liikenne ja viestintäministeriön pääluokan menot eivät ainakaan pääsääntöisesti ole välittömästi lakisääteisiä menoja ja tästä varmaan johtuu se että tuon pääluokan menot tahtovat sitten vähän olla jakojäännöksiä varsinkin taloudellisesti niukkoina aikoina

liikennejaoston jäsenille valtiovarainvaliokunnan jäsenille ja varmaan valtaosalle kansanedustajistakin on selvää että perusväylänpidon rahoitus on vuodesta toiseen ollut alimitoitettu

ne ovat hyvin tärkeä elementti budjetin pitämiseksi talouden mahdollistamissa rajoissa tilanteessa jossa hyvätkin yleispoliitikot ministerinsalkun saatuaan helposti muuttuvat ahneiksi ja yksisilmäisiksi reviirin vartijoiksi joiden kanssa sitten valtiovarainministeri ja ministeriö ovat vaikeuksissa

mutta onko mahdollisuutta muuttaa kehysajattelua siten että siihen otettaisiin nykyistä enemmän mukaan panostuotos ajattelua joka osaisi katsoa myös budjettivuotta pitemmälle

tätä kaipaisivat nimenomaan pitkäaikaiset liikenneinvestoinnit joista valiokunta nostaa esiin seinäjokioulu radan rahoituksen niukkuuden ja lyhytjänteisyyden joka korottaa kokonaiskustannuksia varsin merkittävästi

toki tässä budjetissa onkin jo muutos jolla kehittämishankkeisiin osoitetut määrärahat muuttuvat kolmevuotisiksi siirtomäärärahoiksi

muutama pohdinta tähän asiaan liittyen ei niinkään tulisia kannanottoja eikä myöskään virallisia puoluelinjoja tällä kertaa

tämä ed

näiden koordinoinnissa ja yhteistyössä toimijoiden kesken olisi hyvinkin paljon tekemistä jolla voitaisiin saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä välttää päällekkäisyyksiä ja tehostaa kuljetuksia ja niihin liittyviä toimintoja

mutta toisaaltahan tämä tosiasia kertoo myös kunnallisten kansanäänestysten merkityksestä sen vähäisyydestä useassa tapauksessa

jos ne aidosti koettaisiin demokratiaa edistävinä tärkeinä kyllä niitä sitten järjestettäisiin tästä esteestä huolimatta nykyistäkin useammin

nythän on niin että valtuusto ensin pohtii esimerkiksi kuntalaisaloitteen jälkeen järjestetäänkö äänestystä vai ei ja sitten tuloksen selvittyä pohtii noudatetaanko tulosta vai ei

vanhaa tapaa noudattaen haluan ihan aidosti ja hyvästä sydämestänikin kiittää liikennejaoston jäseniä aktiivisesta ja asiantuntevasta osallistumisesta vaikka se on esimerkiksi verojaoston jäsenille ollut hieman hankalaa päällekkäisen kokousajan takia kuten ed

kun kansa äänesti aikoinaan selkeällä erolla eu jäsenyyden puolesta monet tässä salissa äänestivät sitä vastaan myös ed

väyrysen toimesta järjestettiin silloin myös jarrutusnäytelmä jolla eduskuntaa pidettiin täällä panttivankina ainakin parin viikon ajan

edelleen suuret kiitokset tietenkin jaostossa käyneille asiantuntijoille ja erityisesti valiokuntaneuvokselle jonka hyvää työtä olemme tämänkin jaoston puitteissa saaneet käyttää hyväksemme

tällä puheenvuorollani en vastusta tätä aloitetta sinänsä vaan tuonpahan esille dubioitani siitä että kunnallinen kansanäänestys on vain verrattain harvoin tarkoituksenmukainen toteutettava

kysynkin nyt sitä on täällä ennenkin tiedusteltu mutta thorsin vastaus ei ihan tyydyttänyt pitäisikö näillä olla sellainen organisaatio jolla poikkihallinnollisesti arvioidaan ja vertaillaan eri hankkeiden panostuotos suhteita siis ei pelkästään tällä ad hoc periaatteella mihin ministeri thors täällä viittasi

arvoisa puhemies

kannattaa tietysti muistaa sekin että ne jotka paljon kuluttavat maksavat myös enemmän arvonlisäveroja absoluuttisina määrinä

toinen asia on se että tämä koskee tietysti kaikkia saman alan yrittäjiä vastaavalla tavalla eli tämä on kilpailuneutraali vero

sirnö on sillä tavalla että kohtuutonta liioittelua jopa oppositiosta käsin on se että tässä nyt sitten yrittäjien ammattikuntia kuolee sen takia että prosentilla joudutaan nostamaan vyöhyketerapian hintoja

jos salissa olisi kohtuullista sanoa höpö höpö niin sanoisin tässä mutta en tiedä puhemies ei ehkä pitäisi siitä

mustajärvi teidän nykyisessä eduskuntaryhmässännekin on sellaisia ryhmätovereita jotka aikoinaan tässä salissa äänestivät eu jäsenyyttä vastaan vaikka kansanäänestyksen tulos oli ollut suhteellisen selvästi puoltava

näissä kunnallisissa kansanäänestyksissä harvoissa joita on järjestetty kyllä äänestysprosentit ovat kaiketi olleet alhaisia

kyllä varmaan kunnissa osataan sitten arvioida se mitkä asiat ovat sen luonteisia että niitä ei kannata järjestää kunnallisvaalien tai valtiollisten vaalien yhteydessä mahdollisesti tulosta vääristävinä siis vaalien tulosta vääristävinä

mikä se toinen vaihtoehto oli niin jos vaihtoehtoina ovat vaikkapa mielenterveyspotilaiden kuntoutustalo ja uimahalli niin voi olla että uimahalleja tulee aika monta ennen kuin päästään ensimmäiseen mielenterveyspotilaiden kuntoutustilaan

lahtelan puheenvuorossa todetaan että tämä suomalaisten yritysten tuotannon aleneminen ei johdu pääasiassa kilpailukyvyn heikkenemisestä vaan lähinnä kansainvälisen rahoituskriisin synnyttämästä kysyntälamasta

ne vaikuttavat sen tuotteen tai palvelun loppuhintaan ja se vaikuttaa taas sitten miten se on kilpailukykyinen kun maailmalle lähdetään tavaroita viemään

kaiken kaikkiaan tämä vastalause totean sen kielii kyllä melkoisesta työuupumuksesta tuolla opposition puolella

tässä on aika paljon tämmöistä vetelää

pentti oinonen olisi perehtynyt tähän valiokunnan mietintöön niin siinähän todetaan kemiäkäslompolo radan ja muonionjoen rajasillan osalta kyllä perustellut syyt miksi näin on

ja edelleen täällä valiokunta katsoo että suunnitelmien tulee olla suomen puolella tarvittavien malmi ja mineraalikuljetusten osalta siinä valmiudessa että kuljetustarpeisiin voidaan tarvittaessa reagoida nopeasti mutta tällä hetkellä sitä tarvetta ei vielä ole

on tärkeää että tämä a

virvoitus tämä pääluokan käsittelystä jossa muut kaikkia koska aika on poissa löytyy joka kesken tässä vaiheessa rämäpäluokan

ja myös täysistuntokes kehitetään ja

tuota joukkoa varten siis ulkoasianvaliokunnan suuren valiokunnan kokous minkä vuoksi ja jatkamme kello neljätoista

cardoso yksitoista keskeytettyä tai

ne priorisoidaan oikein

kun täällä on tullut esille ministeri kataisen toteamana että sosialidemokraattien malli edellyttäisi päätöksiä kaikissa eu maissa niin kannattaa miettiä miten sen käytännössä toteuttaisi

sdpn uutta ryhmänjohtoa vaivaa kyllä melkoinen vauhtisokeus ja siinä sitten sama populismi on pienissä ja isoissa asioissa

se on uutta ja se on valitettavaa

mitä tulee vasemmistoliittoon niin on pakko todeta että jos tässäkin maassa olisi talouspolitiikkaa tehty teidän esitystenne mukaan olisimme olleet samasta tilanteesta olisimme me olisimme olleet jo aikaisemmin samassa tilanteessa kuin missä kreikka on nyt

se on yksi opetus tästä tarinasta ei tuumaakaan periksi teidän talouspoliittisille malleillenne

herra puhemies

kuluneen vuoden aikana on perusparannuksien painopisteenä ollut työllistävyytensä takia ennen kaikkea ja tietysti muunkin tarpeen takia siltaremonttien tekeminen

onko ministeriöllä tai ministerillä näkemystä ja suositusta mikä olisi jatkossa ensi vuonna sopiva painopiste joka olisi vastaavalla tavalla myös työllistävä suhteessa euromääräisiin panostuksiin

puhemies

viimeinen konsti monessa kuntataloudessa on ollut joko lomarahojen vapaaehtoinen vaihto vapaaksi tai lomautukset kun rahat eivät riitä

tässä mielessä jokainen lisätulo kuntiin on myös työllistävä tulo ja se käytetään palkkamenoihin

siitä syntyy se jaettava myös julkisen vallan työllistämiselle

suomalaiset yrittäjät työllistämisen ehdottomasti parhaat asiantuntijat ja käytännön toteuttajat ovat ottaneet tämän uudistuksen myönteisesti vastaan

herra puhemies

on syytä korostaa vielä että ei ole oikein loogista eikä perusteltua että työnantajat joutuvat ensinnäkin rahoittamaan perusturvaa ja toisekseen vielä rahoittamaan perusturvaa sitä enemmän mitä enemmän yritykset työllistävät

se on ollut järjestelmä joka rankaisee työtä ja työllistämistä ja siksi on korkea aika toteuttaa tämä uudistus

kritiikille joka on eräiltä osin kuulostanut hieman tuollaiselta pakonomaiselta ei ole oikein kyllä pohjaa

mutta täytyy myös muistaa se että totta kai paikallislehdet ja paikallisradiot eivät tätä tiedä vaan usein ne sitten noteeraavat

joudun tunnustamaan tai sanotaan niin että uskallan sen tehdä että huolimatta siitä että olen liikennejaoston puheenjohtaja en ole näitä aloitteita ainakaan kaikkia lukenut

loogista varmaan on että hankkeita tehdään tarpeen mukaan ja suurin tarve on luonnollisesti siellä missä liikenne lisääntyy esimerkiksi ja ennen kaikkea väestönkasvun kautta

peruskysymys onkin rakennetaanko sinne minne aluekehitys edellyttää uusia hankkeita tehtäväksi sinne missä on pahimmat liikenteen pullonkaulat ja ruuhkat vai käytetäänkö liikenneinvestointeja aluepolitiikan välineenä siten että pyritään turvaamaan tai estämään tämä aluekehitys sen avulla että tehdään uusia liikenneinvestointeja

kyllä se totuus joka poliitikkojen on tässä asiassa asetettava on siinä jossain välimaastossa ja se on sitten eri poliitikkojen itse kunkin arvotettava mille välille tätä näin muodostunutta janaa nuo investoinnit tehdään

mutta ehkä tässä nykykäytännössä miettimisen aihetta jonkin verran on

arvoisa puhemies

kuten ed

täytyy muistaa että näin se on monella muullakin sektorilla rahaa kerätään haittaveroina ja muutoin ja tätä voisi verrata vaikka siihen että ei esimerkiksi tupakoitsijoilta kerättäviä rahoja palauteta tupakoitsijoille

tarkkaa lukua on tietysti mahdoton sanoakaan koska tällaisia määritelmällisiä tapauksia on jotka hoitavat mutta ovatko varsinaisesti sitten omaishoitajia miten kategorisoidaan siitä on vain kysymys

myö arkin onkin

säästöähän näistä tulee todellakin niin kuin ed

käväisi stepatti ministeri

siinä mielessä tässä on hyvä esittää näitä tarpeita ja puutteita ja kehittämistä mutta kyllä tämäkin puoli tässä asiassa täytyy valitettavasti muistaa

samaa rahaa se on sekin

arvoisa puhemies

tässä on kuitenkin huomattava se että ihan entiseen malliin tuo kuntavero ei ole tasavero vähennysten johdosta ja kun noita vähennyksiä on lisätty ei tuloveroprosentti ihan yksi yhteen näy kuntalaisen nettotulossa

olisi kuitenkin varmaan rehellisempää puhua tässä yhteydessä ja esittää vaihtoehtokohteita vain sille osalle tätä tuloveronkevennystä joka kohdentuu suurituloisiin

opposition pitäisi nyt määritellä vaan kuka on suurituloinen mikä on se suurituloisuuden raja ja kertoa mistä summasta on sitten kyse paljonko sitten on käytettävissä ja sen jälkeen vielä käyttää se vain yhteen kohteeseen

aloin tuossa vaan miettiä sitä että on myös tärkeää että päätökset omaishoidon tuesta tehdään siinä samassa paikassa missä sitten myös jouduttaisiin maksamaan ne laitoshoidon kustannukset jotta tätä vertailua osataan tehdä

kyllä siellä osataan sitten tämä vertailu tehdä ja toivottavasti myös katsoa tarpeeksi pitkällä aikavälillä näitä laitoshoidon eteen tulevia kustannuksia

onneksi tietysti tämä hoidettava aika ei ole lisääntynyt yhtä paljon sentään vaan se hoito alkaa sitten monella keskimäärin myöhemmin

tämä asia on varmaan monille meille kunnallispolitiikassa toimiville tuttu joten olemme tässä asiassa jonkin sortin asiantuntijoita

ensinnäkin kannatan tätä

monessa tapauksessa nämä vaateet ovat melko tiukat joita tässä on

mitä hankintaosaamiseen tulee niin se puute kunnissa todellakin on

esimerkiksi kotikuntani tampereen ympäristössä on järjestetty seudullinen hankintarengas joka toteuttaa tätä

tämä ei ole ainoa asia missä erikoisosaamista tarvitaan

kiitän muuten kuntien puolesta tuosta kansaneläkemaksun poistosta

pääministeri kiviniemi lausuitte eilen tiedotustilaisuudessa että hallitus haluaa välttää edellisen laman aikaisten hallitusten virheitä

itse olen löytänyt ahon hallituksen ajalta ainakin yhden mahdollisen ja mielestäni selvän virheen joka johti osaltaan pitkäaikaistyöttömyyteen ja myös devalvaation kautta ajoi useita yrittäjiä konkurssiin

silloinhan yritettiin laatia työvoimakustannusten alentamiseksi jotta työttömyys ei olisi ollut ainoa joustoväline tällainen sopimus kalevi sorsan johdolla

tekemäni aloite tähtää siihen että sellainen kunta jonka alueelle sijoittuu ylikunnallinen eli monen kunnan yhteinen jätevedenpuhdistamo saisi siitä ylimääräistä etua jonka kustantamiseen muiden käyttäjäkuntien asukkaat osallistuisivat

kansalaisliikkeet nimby ilmiö ei minun takapihalleni ovat hyvin herkästi näissä liikkeellä ja se on aivan ymmärrettävää

kuitenkin nykyinen tekniikka mahdollistaa puhdistamojen ongelmien minimoimisen hyvinkin vähäisiksi ja joka tapauksessa pienemmiksi kuin näillä puhdistamoilla korvattavien laitosten päästöjen esimerkiksi hajuhaittojen summa olisi

ydinvoimaloille tämä on voimassa olevassa kiinteistöverolaissa jo säädetty näin sekä rakennuksille että rakennelmille ja kun tämä aloite johtaa tulokseen tulevat sitten myös ylikunnalliset jätevedenpuhdistuslaitosten rakennukset ja rakennelmat tähän mukaan